se on aika historiallinen nokittelu jos nyt näin sivistyneesti voi tämän asian ilmaista

arvoisa ed

elikkä siis toisin sanoen ainakin liikettä on ja bernstein sanoo jo että se on poliittinen tavoite joillekin

kun nämä asiat hoidetaan oikealla tavalla me olemme oikealla tiellä ja me olemme niin kuin tehneet itsemmekin arvoiseksi kuluttaa sillä tavalla kuin me nyt täällä kulutuksen huippumaassa teemme

ja toisekseen projisoin ainakin itse kun olen ollut hyvin vaikeassa elämäntilanteessa asian siihen että mitäpä jos sitä ammattitaitoa joka pelasti henkeni kun siitä minun kohdallani on sattunut olemaan kysymys ei olisi ollut käytettävissä juuri sillä hetkellä niin entäs sitten

minusta se on hyvä asia se on ehdottomasti hyvä asia

se että käydään se ei tämä asia ole nämä asiat alkukielellä läpi esitetään argumentit ja siellä sitten on raati arvioimassa mitenkä argumentit ovat olleet relevantteja kummallakin puolella

internet viimeistään ja tämmöiset pelikulttuurit ovat pitäneet siitä huolen että he ovat aivan toisesta avaruudesta kerta kaikkiaan

on se hieno asia että nyt ymmärretään tämä hiilidioksidipäästöperusteinen verotusjärjestelmä yleisesti oikean suuntaiseksi ja sanotaanko suorastaan aivan oikeaksi

salolaiselle

ja jos on ammattikunta jossa todennäköisyys tällaisiin tilanteisiin joutumisesta on hyvin suuri tai sanotaan että se on niin suuri ettei se voi suurempi ollakaan koska se koko ammatti perustuu siihen niin miksi ei yhteiskunta voisi hoitaa tätä asiaa kuntoon

mutta eihän tilannetta pidä päästää niin pitkälle että tarvitaan etsivää toimintaa vaan pitää lähteä siitä että kun koulu päätetään niin yhteiskunta kunnat valtio yhdessä pitävät huolen siitä että on jatkokoulutuspaikka tai on työpajatoiminta jos yksityinen lohko ei tarjoa työpaikkaa

arvoisa puhemies

taustaksi totean että olen ihan samaa mieltä täällä esitettyjen arvioiden kanssa että tämä on hirmuisen hyvin tehty ja systemaattinen mutta eräs yksityiskohta on kiinnittänyt mielenkiintoni

minä olen ollut tätä mieltä jo koko täälläoloajan ja silloin kun olin liikennevaliokunnassa tämä tuli aivan erikoisen korostetusti esille

niin oliko oliko sekin että tuota aineistonanne nimittäin niissä yhteyksissä tuli esille aika mielenkiintoisia asioita

ihan lyhyesti

arvoisa puhemies

elikkä siis toisin sanoen meillä jossakin varmaan siellä kasvatustieteen puolella on musta aukko joka vaatii vielä perusteellista tutkimista

tässä ei ole mitään pahaa päinvastoin

kimmo kiljusen puolustaja enkä valvoja enkä mikään muukaan mutta sen vaan muistan tuosta puolenkymmenen vuoden takaa että nordealla oli kotisivullaan semmoinen luxemburgin yksikköönsä viittaava kotisivuohje että näissä tämmöisissä asioissa kannattaa olla sinne luxemburgiin yhteydessä

täytyy myöntää että yllätyin todella paljon kun tämän lakialoitteen hoksasin tänä päivänä olevan esittelyssä

ensinnäkin kun tätä kuntajuttua merkittiin lakiin oli harvinaisen hyvin tiedossa se että kuntajako tulee muuttumaan

nyt minä en ymmärrä vasemmistoliiton porukan taktiikkaa ja strategiaa en alkuunkaan en pätkänkään vertaa

nimittäin se on se että kun lukee tämän tekstin joka on hyvin looginen joka hyvin loogisesti edistyy lähestulkoon joka ikisessä kohdassa tulee mieleen se että niin kyllä mutta ne resurssit sitten loppuvat

mielenkiintoista tässä vtvn kertomuksessa on se että siinä myöskin vtv arvioi itse omaa toimintaansa oikeanlaisen tuottavuuden näkökulmasta ja se on hyvä asia

se vaan pitää kehittää sitten ihan loppuun saakka niin että se ympäristöohjautuvuus on siinä viimeiseen saakka

elikkä siis nyt tarvitaan etsivää toimintaa se on ok mutta ei sitä pidä niin pitkälle laskea vijay ja tämä ei ole

siis toisin sanoen georgian tapahtumien jälkeen te nimenomaan teidän porukkanne tuotte tänne lakialoitteen jonka nimi on laki neuvoa antavan kansanäänestyksen järjestämisestä koskien suomen liittymistä sotilasliitto naton jäseneksi

nimittäin arvoisa puhemies me edustajat nyt kimppakyydissä kuljemme lentokentän ja tämän talon väliä ja säästämme sillä tavalla valtion varoja ja toimimme ekologisesti oikein mutta silloin kun meidän kulkumme ei sovi tähän rytmiin mikä on kimppakyytirytmi siinä näkyy voimakkaasti se että me olemme eräällä tavalla pakotettuja hyppäämään tila autoon ja se on kyllä ekologisesti tosiaan typerää

oli yhteystiedot ja sitten vielä sanottiin että saa suomenkielisen palvelun

mutta minusta on ollut aivan jännittävää tämä kulttuuriministerimme wallinin käyttäytyminen muun muassa orkesterien valtionavussa

sitä pystytään sitten miettimään tarkemmin

siis toisin sanoen finanssikriisin elvytykset kaikki toteutuvat mutta ne pysähtyvät resursseihin

silloin kun tätä postipalvelulakia käsiteltiin haluttiin nimenomaan joillakin konsteilla pitää huoli siitä että olkoon se nyt vaikka kunta kun kunnissa fuusioita tapahtuu alkuperäinen kunta jollakin tavalla silloin säilyttäisi postipalvelupisteensä

södermanin puheenvuoron kuultuani ja edellä puhetta johtaneen eduskunnan puhemiehen ilmoitettua että ministeri vastaa kollektiivisesti sitten lopuksi juuri tähän saumaan esitän eräänlaisen kysymyksen

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

sillä kaikki harmaan talouden seminaarit alkoivat yleensä että nordeaa mainostettiin tällä tavalla

sitten luimme helsingin sanomista siitä kuinka vantaalla on työpajatoiminnassa saatu sellainen tila että kaikki tarpeessa olevat nuoret saavat työpajapaikan

hän on ruvennut kyttäämään että ne rahat menevät oikeisiin tarkoituksiin kun ne ovat eräällä tavalla korvamerkittyä rahaa ja on nyt ryhtynyt perimään niitä takaisin kun on huomannut että niitä onkin käytetty väärin

manniselle ystävällisenä kommenttina että kyllä ymmärrän erinomaisen hyvin että nämä vakauttajat jotka nyt ovat olemassa jotka mainitsinkin niiden kokonaissumman ovat kehyksen ulkopuolella

nimittäin tämä uudistushan pitää mielestäni kollata eduskunnan oikeusasiamiehen ja valtioneuvoston oikeuskanslerin vuosikertomusten käsittelyn yhteydessä esiin tulleisiin näkökohtiin nähden

siis toisin sanoen te olette sitä mieltä että on erinomaisen tarpeellista juuri nyt tsekata pääsisimmeköhän me sinne natoon vai emme

se on tämä biopolttoaineasia

innostuin oulun kaupungin työllisyystoimikunnan puheenjohtajana tästä asiasta lähetin lähetystön vantaalle ja sitten kun he tulivat takaisin niin paljastui että puhumme kahta eri kieltä

siinä on arvoisa pääjohtaja joka on varmaan kuulolla jossakin päin nyt tällä hetkellä vttstä peräisin oleva rakenteellinen virhe joka ei ole teidän johtamanne laitoksen tietoisuuteen tullut

näin siis kannettiin tästä asiasta asiallisesti huolta

arvoisa puhemies

ja kun hallitus ei ole saanut aikaiseksi sellaista hanketta että olisi tehnyt aloitteen siitä että näin tehdään niin te sitten kiirehditte hallitusta tekemään tämän ratkaisun

seuraava vaihe olikin äärimmäisen mielenkiintoinen

tämä tarkoittaa arvoisa puhemies joka olette myöskin ollut työministerinä sitä että nyt äkkiä pitää saada myöskin asiat sille mallille että me puhumme samaa kieltä niin että pystymme kommunikoimaan näissä asioissa

arvoisa puhemies

kyllä minä kavahdin ed

niissä yhteyksissä on laillisuusvalvonnasta käytetty hyvin perusteellisiakin puheenvuoroja täällä ihan tapaus tapaukselta ja kyselty sen perään millä tavalla laillisuus on toteutunut kansalaisen näkökulmasta

arvoisa puhemies

sanomalehdet jotka aamuisin ilmestyvät keksivät että nyt ruvetaankin tekemään kauppoja sillä kuinka nopeasti ykkösluokan kirjeet kulkevat

se tarkoittaa sitä että niissä biopolttoaineissa joissa siemenistä tehdään biopolttoainetta ja jotakin muuta onkin kaksi elinkaarta rinnakkain

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

vistbacka juuri käsitteli että miksi nyt yleensä on tehty tämmöinen ratkaisu niin minä olen ymmärtänyt että sen varmistamiseksi vain että tämä homma toimii nyt joka tapauksessa kaikissa tilanteissa ja silloin se ei välttämättä ihanin

kankaanniemi äsken kiinnitti huomiota että sitten kun ollaan indeksin kanssa tekemisissä niin se indeksikori jota seurataan vastaa sitä kulutusrakennetta joka tällä viiteryhmällä on

se oli ed

ja yllätys yllätys yllätys silloin keski suomi oli taas tapetilla

niissä on elintarvike elinkaari ja niissä on energiaelinkaari

siinä katsannossa kun näitten kanteluitten määrä on noussut onko tämä asia tutkittu tässä yhteydessä

kun tullaan tuonne meidän alueellekin ouluun ja sitten vielä vähän sieltä pohjoisempaan lappiin niin se pyöriminen siellä vaalikentillä on uskomaton suoritus logistisesti

siinä asiassa te olitte aivan oikeassa

siellä paikallinen keskisuomalainen lehti ryhtyi lobbaamaan tätä suomalaista eduskuntalaitosta ja käymään kauppoja sillä että eihän niitä ensimmäisen luokan kirjeitä nyt niin kiireen vilkkaa tarvinneet sillä sen luokan kirjeet tarvitse kiikuttaa kohteille

tässä olemme nyt tiukanneet kovasti sitä mikä on sen toimeenpanoajankohta

siitä seuraa automaattisesti ajatteluvirhe ja laskentavirhe ja se on tämän päivän uutisissa ja se on syytä teidän korjata seuraaviin tiedotteisiinne

muuten sillä teidän hienolla hankkeellanne josta muuten luin juuri pääministerin ja puolueenne puheenjohtajan puheenvuorot ei ole niin kuin sitä vaikuttavuutta jollei siihen kytketä sitä mitä ed

nimittäin on olemassa tässä suhteessa aivan samaan johtopäätöksen tullut henkilö poliittisessa eurooppalaisessa kentässä se on ranskan presidentti nicolas sarkozy

arvoisa ministeri minä olen odottanut että te ottaisitte puheissanne huomioon sen mitä täällä eduskunnassa viime kesäheinäkuun vaihteessa päätettiin

nyt

kankaanniemi äsken juuri totesi

hän päätyi nyt kun on ranskan puheenjohtajuus menossa eun piirissä ilmaisemaan kantansa että itse asiassa jossakin on mennyt pieleen eulla itsellään siinä että ei ole kerta kaikkiaan myyty kansalle euroopan unionin kansalaisille euta niin että se tuntisi sen omakseen

samoin siellä on näitä lehtiä aivan pilvin pimein

näistä verotuista muutama näkökohta liittyen siihen mitenkä itse koen tämän verotukiasian ja sen voimakkaan nousevan trendin

en minä nyt oikein ed

siellä ei yhdellä hesarilla pärjää alkuunkaan

tärkeintä on että koplataan aamulehden jako ja sitten skipataan nämä ykkösluokan kirjeitten kulkunopeudet yhdellä vuorokaudella eteenpäin

elikkä siis toisin sanoen tuo lähtökohta on hiukan persoonallinen ollaan ystävällisiä ed

arvoisa puhemies

näissä hommissahan kaikki litrat ovat merkityksellisiä ja silloin kun on kysymys ympäristöohjautuvuudesta sen täytyy olla ympäristöohjautuvuutta perusteiltaan

kaikki puheenvuoron käyttäjät ovat kehuneet tätä hallituksen esitystä ja mietinnön mukaista ratkaisua ja yhdyn näihin kehuihin että tämä on ihan myönteinen ja hyvä asia ja erittäin tarpeellinenkin mutta kiinnitän huomiota yhteen pikanttiin yksityiskohtaan

kyllä kai se sillä tavalla on että luonnonsuojelusta kun on kysymys niin sitä luontoa suojellaan ja jos sinne tällaisia fasiliteetteja luodaan niin silloin säädellään sitä joukkoa joka sillä määrätyllä alueella kulkee

ja kun mennään keski eurooppaan siellä on semmoisia lähes smart luokan autoja takseina jolloin voi ottaa sen vapaasti valita

mutta mistä siinä on kysymys

siinä on kysymys siitä että siinä ostetaan kehyksen ulkopuolelta oikeutus mennä kehyksen yli joka maksetaan verotukena

mutta siitä ei tainnut sitten kuitenkaan suurempaa tulla

sen myymisen eräs keskeinen instituutio ovat neuvoa antavat kansanäänestykset ja niitten kanssa toimiminen sitä mahdollisuutta eu ei käyttänyt yleisesti ja se oli virhe ja nyt tiedetään sen tulos elikkä lissabonin sopimus on jumissa kuin vänskän ruuna

itse asiassa heti silloin kun sarkozy tuli omalla ehdotuksellaan veroparatiisit kuriin esiin nykyinen valtiovarainministeri tuli eduskunnan eteen kertomaan että ecofin oli asiaa käsitellyt

lauri oinonen varmasti vastauspuheenvuorossaan kertoo tuleeko keskisuomalainen nyt sitten tällä tavalla yhden ylimääräisen vuorokauden skipatulla ykkösluokan kirjeellä höystettynä koteihin aamuvarhaisella

nimittäin minua hämmästytti se että tällaiseen hallituksen esitykseen annettavassa eduskunnan vastauksessa on kymmenkunta korjauspykälää

meikäläinen tarvitsee lisenssin ovella kouraan ja jos siellä on yksikin henkilö liikaa sinne ei mennä sinä odotat siinä trailerisi luona ja sitten sinä pääset sinne

rupesin oikein lukemaan miten ihmeellä tähän on pystytty sillä tämä vaatii jo poikkeuksellista lahjakkuutta valmistelijalta että näin monta virhettä onnistuu tekemään tänne

mutta joka tapauksessa tässä on uhka siellä direktiivipuolella ja se uhka on olennainen

muutoin olen sitä mieltä että neuvoa antava kansanäänestys on ihan järkevä instrumentti käytettäväksi eräissä oikein suurissa asioissa

arvoisa puhemies

sitten täältä selviää millä tavalla näitä virheitä nykyaikana valmistelevat virkamiehet tekevät

historiasta on syytä muistaa se että silloin kun valtiovarainministerinä oli nykyinen puhemies niin lehtihuoneessakin illan synkkinä hetkinä keskustelimme siitä millä tavalla näitä asioita saataisiin viriämään

siihen on ihan pakko reagoida

mutta se on prosessin tulos

kiinnitän muutamaan näkökohtaan huomiota

nimittäin nyt on tapahtumassa sellainen ympäristönmuutos joka on äärimmäisen olennainen kokonaisuuden kannalta

eihän täällä nyt varmaan ensi viikolla ja seuraavalla viikolla kun budjettiasioita käsitellään kun ne tulevat valtiovarainvaliokunnasta tänne käsitellä silloin verotukia juuri ollenkaan

siinä prosessissa pitää toimia siinä ajassa sellaisilla pelisäännöillä jotka palvelevat oikealla tavalla sitä tavoitetta sitä kansan mielipidettä silloin kun se on syvällisen debatin jälkeen mitattavissa

yksi semmoinen on se kun mainitsitte tämän pisnetin näillä löytöeläimillä että siinä on semmoinen kiusallinen yksityiskohta että kun ostaa tällaisen eläimen niin sillä saattaa todella olla se siru siellä nahan alla se ei näy päälle ja sitten se tunnistetaan ja havaitaankin että onkin haltuun tullut varastettu eläin

täällä on arvioinnissa lyhyesti ollut tämä ilmasto osaratkaisu

hallitus on eilisiltana päättänyt että tulee tämmöinen kolmen ydinvoimalan vertainen uusiutuvan energian paketti joka tuo parikymmentätuhatta työpaikkaa niin kuin juuri päättyneellä suullisella kyselytunnilla saatoimme havaita ministerin kertomana

totean että sillä ei ole mitään muuta merkitystä kuin se että prosessi pysyy käynnissä ja se on arvokas tulos

hallituksen esityksessä ei ole ollut tarkoitus poistaa säännöksissä tarkoitetuissa tilanteissa proviisoreilta ja farmaseuteilta nykyisin vaadittua laillistamista

se oli jo silloin hyvin kauan sitten tuotu saataisiin viriämään ja tulta silloin oltiin äärimmäisen oikealla asialla

ukkolan äskeisen puheenvuoron johdosta

minä kyllä syvästi hämmästyin sitä että hän hyökkäsi sillä tavalla hallintoneuvoston puheenjohtajan erinomaista esittelypuheenvuoroa vastaan koska juuri tuolla tavallahan pitää kuvata se minkälainen instituutio yleisradio on millä tavalla se toimii ja se oli niin neutraali ja rakentava kuin olla voi

kaikki suuret päätökset joilla on jotakin maapallon ilmaston kanssa tekemistä odottavat tulevaisuudessa toivottavasti niitä tulee

ja niin edelleen

olen hallituksen esityksen linjoilla elikkä että pykälä muutettakoon se on selvä peli